arvoisa puhemies

muutoin tästä asiasta olen sitä mieltä että kyllä tämän laatuinen toiminta siis läsnäolo rosvoalueella jos rohkeus siihen riittää on toki paljon parempaa kuin tehdä pelkkiä laivastovierailuja eri puolille maapalloa

hävytöntä suorastaan tässä koko hommassa on se että samanaikaisesti kun eduskunta käsittelee näin herkkää asiaa siellä lisätään rinteitä siellä kansallispuistossa

tässä koko joukolle edustajatovereita kommentti

nythän on niin että luottoluokituksessa julkinen sektori on yksi kokonaisuus jossa yksikin kunta jos joutuu selvitystilaan koko julkisen sektorin luottoluokitus laskee

jäin aivan erityisesti kuuntelemaan näitä ammattilaisten puheenvuoroja sillä olen itsekin mukana tuossa kehitysvammatyössä korviani myöten ja etsimässä sitä rahaa jolla kaikkea tätä hyvää saataisiin aikaiseksi

ajattelin sen pöydällepanon yhteydestä että tässä on nyt jotakin hämärää mikä täytyy tarkkaan kuunnella mutta ilokseni totean että kaikki puheenvuorot ovat olleet myötäsukaisia tämän hallituksen esityksen suhteen

edellisen hallituksen aikana kuntaministeri manniselta kysyttiin monta kertaa täältä salista onko se lex karkkila paperi valmiina hänen pöytälaatikossaan

arvoisa puhemies

jos jossakin niin näissä työriitojen sovitteluasioissa on kysymys semmoisesta nostalgisesta historiasta että jokin toimija yhteiskunnassa jonakin aikana hallitsee mediaa täydellisesti se mitä hän tekee kuinka hän suhtautuu mitenkä hän lausuu näkemyksensä jnp

keskustelu on päättynyt kuin myös nostoyritys laktaasiolle sivistysvaliokunta

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

nyt me tiedämme millä tavalla toimii antizetoriaalinen järjestelmä

minä vaan totean yhden asian joka ed

katajankin puheenvuorosta aikaisemmin kävi ilmi ei ole olemassa mitään perusteita lähettää perustuslakivaliokuntaan tätä mietintöä uudelleen ikään kuin arvioitavaksi

ahteen äskeisen puheenvuoron jälkeen sopii lyhyesti kommenttina

huom

taksojen tarkistamista tulee myös seurata jotta omavastuuosuudet tosiasiallisesti laskevat eikä taksojen korotus siirry psykoterapian

minä koen tämän politiikan niin että tämä on dynamiikkaa

samalla totean sen että eiväthän oikeusministeriön kannanotot jotka luin olleet videotaltiointijärjestelmän käyttöä vastaan vaan päinvastoin sillä kannalla että se on seuraava vaihe ja se tullaan toteuttamaan asiaan kuuluvassa järjestyksessä ja laki muuttamaan sitten siinä vaiheessa turha kysellä puheenvuorot koskien valiokuntaan lähettämisehdotus

se tarkoittaa sitä että kun niin monen ministeriön hallitsijan ministerin tehtävähän on edistää elinkeinoelämää kaikin mahdollisin pyrkimyksin niin se tarvitsee vastavoiman myöskin sen hallituksen sisälle mutta jos hänkin on pois jos hänkin toimii kaikkien muiden tavoin niin sen jälkeen kaikki on menetetty

ja sitten kun on työriitojen pääsovittelija niin sitten on ollut piirisovittelija ja hänestäkin on tullut hahmo kun on oikein sopiva henkilö sattunut paikalleen

keskustelu on päätetty nyt asian käsittely keskeytetään

arvoisa puhemies

nyt valitettavasti tämä hahmo häviää pois kun piirisovittelija häivytetään pois nimikkeistöstä

tämä on jännittävä keskustelupäivä siinä mielessä että jokainen kansanedustaja on kokemusperäisesti varmasti asiantuntija

vastaus on että kyllä

ja mitenkä paljastui se pakkotila

pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen kahdeskymmenesviides rasia puhemiesneuvosto ei

arvoisa puhemies

yllätys yllätys aion jälleen puhua muutaman sanan veroparatiisiasioista kun ne ovat erittäin akvarelleja tälläkin hetkellä

se paljastui sillä tavalla että oli vertailukohdat muista jäsenvaltioista elikkä toisin sanoen tätä oli hannattu liian pitkään eräällä tavalla

hyväksyttänee osaltaan pöydällepanoa varten esitellään pari eristyksen kahdeskymmeneskuudes sija puhemiesneuvosto ehdottaa että mietintö pannaan

larikan kanssa erikoisesti aivan kerta kaikkiaan eri mieltä kun olen tässä hommassa oulun kaupungissa ollut alusta saakka kun tämä työllistämissysteemi sinne tuli että sellainen vertailupakko minkä te esititte äsken ei ole akuutisti tästä päivästä

seuraava täysistunto hyväksyttänee

kuka oli se ensimmäinen joka reagoi siihen ilmiöön joka nyt siis kouristaa koko finanssimaailmaa maapallolla

pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen kahdeskymmenesseitsemäs sija puhemiesneuvosto ehdottaa että niitä pannaan pöydälle seuraavaan täysistuntoon ja hyväksyttäneen

arvoisa puhemies

se oli presidentti sarkozyn reagointi jossa hän sormella osoitti että veroparatiisit kuriin

seuraava täysistunto

tässähän on tietysti sillä tavalla että kun on toimittu niin kuin oikeusasiamiehen toimisto on kehottanut pohjois pohjanmaan ympäristökeskusta menettelemään niin kun se tekee asiallisesti työnsä se voi päätyä siihen että ei tästä mittään tule näin elikkä siinä on tehty sillä tavalla

sitten siihen tilanteeseen kaivettiin esiin vanhat oecd sopimusasiat kahdenväliset sopimusasiat että siirryttäisiin tietojenvaihtoon oecd valtioiden kesken

arvoisa puhemies

tämä hallituksen esitys tuossa ennakkovaiheessa opetti minulle että älä ota kantaa jos et ole alkuperäisiä asiakirjoja nähnyt

nimittäin minulle annettiin muutama minuutti aikaa vilkaista ja silloin kiinnitin tuohon liikennetraktoriasiaan huomiota ja lähdenkin siitä liikenteeseen

ajatus oli ihan hyvä mutta sitten astui erittäin voimakkaasti kuvaan valtapeli ja sillä tavalla että täytyykin ryhtyä rajoittamaan että kyllä saa pyytää sitten sitä tietoa mutta pitää yksilöidä se tieto

haluaisin minäkin kommentoida havaintonani että ei tässä mennyt kuin kymmenen minuuttia kun ideologismi kääntyi hurjaksi pragmatis miksi

eräissä kunnallisvaaleissa tuolla pohjois suomessa eräs kandidaatti julkaisi hienon vaalilehden jonka jokaisella sivulla

valiokunta hankki kaikki mahdolliset ja mahdottomat asiantuntijat ottamaan kantaa tähän liikennetraktoriasiaan ja silloin tuli kaksi perusargumentaatiota esille näissä lausunnoissa

no jos on pistetty se raha jemmaan muurin taakse niin mistä sen tietää kysyä kun se on piilotettu sinne

rakennusfirmoja

toinen koski liikenneturvallisuutta ja toinen koski kilpailulainsäädännöllisiä näkökohtia

arvoisa puhemies

ihan selvä asia että tällaisenaankin omaishoidon tuki olisi edullinen jo itse kullekin kunnalle mutta asiahan ei toimi tällä tavalla

sitten hän tuli hienolla loistavalla kunnallisvaaleihin nähden loistavalla äänimäärällä valituksi ja tuli sellaiseen asemaan asianomaiseen kuntaan että hänen sanallaan oli hyvin suuri merkitys siihen millä tavalla eräät hankinnat tehtiin ja rakennushankkeet vietiin eteenpäin ja kaavoitukset hoidettiin jnp

tässä liikenneturvallisuusasiassa sattui vain olemaan sillä tavalla että niiden henkilöiden joita kuultiin asiantuntijoina kuvaukset olivat aika dramaattisia erikoisesti tuolta etelä pohjanmaalta missä näitä liikennetraktoreita käytetään erilaisissa kuljetustarkoituksissa ja liikenteen vaarantamistapaukset ovat aika tiheään toistuvia näillä laitteilla

ja minusta oli kauhean masentavaa täällä eduskunnassa kun kesällä olin töissä ja kuuntelin radiota kun radiossa kerrottiin siitä että joku teidän johtajistanne oli lausunut että ei me tommosista mittää tiijetä ku ei meilloo yhteyksiä

nimittäin kun näitä sopimuksia täällä on välillä viisi välillä kuusi ja milloin mitenkin suomi on tämmöinen tehtailija näitten tiedonvaihtosopimusten kanssa veroparatiiseihin liittyen niin nyt on tekstiä jo kahdella palstalla oikein kunnolla

ei se firma pysty mikään

arvoisa puhemies

juuri tulin ylen hallintoneuvostosta jossa katsottiin pitkälle tulevaisuuteen ja kyllä nyt täytyy lähteä siitä että tämmöinen netti tv yhteys täytyy olla jotta saamelaisalueella olisi tulevaisuutta siis kulttuurillista tulevaisuutta

mikä tässä oli mielenkiintoista oli se että siinä ajassa tämä oli yleisesti tiedossa

minä yhdyn kanssa siihen arviointiin että kyllä tämä teksti on niin monimutkaisesti tässä mietinnössäkin sanottu että ihan monttu auki tätä lukee

mitään sellaista kovin pahaa onnettomuutta ei kuitenkaan sattunut juuri siihen saumaan mutta näitä läheltä piti tilanteita oli enemmältikin

eräät siihen kiinnittivät puolijulkisesti huomiota ei yksikään media ruvennut tonkimaan sitä ei ollut tutkivaa journalismia ei ajankohtaisjournalismia

joka kerta kun tulee uusi versio aina keksii valiokuntaneuvos tai joku kansanedustaja asianomaisessa jaostossa että tämä juttu ja tämä juttu otetaan nyt mukaan ja nyt on hienoa tässä mietinnössä se että täällä todetaan että tietojenvaihto voisi tapahtua tulevaisuudessa automaattisesti

keskustelu on

viimeisessä kappaleessa täällä mietinnön leipätekstin lopussa todetaan ensin

jos kaksi wilson kirwan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksia siis vuoden kostuta seitsemän ja oikaisimme kertomuksen johdosta asia

siteitä kilpailuneutraliteettia asia niin se se sitten tässä kilpailuneutraliteettiasiassa pohdiskeltiin asiaa ajokorttikustannusnäkökulmalta ja polttoainenäkökulmalta ja se polttoainenäkökulma tietysti riippuu siitä minkälainen polttoaineitten hinnoittelu ja verotus on koska ne ovat liikkuvia osia koko ajan ja riippuu niistä sitten mitenkä asiat ovat

minusta tämä hallituksen esitys on erinomaisen paikallaan ja yrittää pistää sen harmaan talouden ja kieron politiikan kerta kaikkiaan järjestykseen

niillä jotka hajallaan asuvat ja elävät pitää olla mahdollisimman elävä kontakti toisiin henkilöihin

jari koskiselle tiedoksi että tarkastusvaliokunta on käynnistänyt tutkimuksen siitä mitenkä valtiovarainministeriön verotuloennusteet ovat osuneet kohdalleen ja mitkä seikat siihen osuvuuteen ovat vaikuttaneet niin että kun se valmistuu tässä tulevan vuoden puolella sitten me voimme käydä tästä oikein syvällisen keskustelun ja vastata myöskin ed

sitten valtiollisissa vaaleissa samassa vaalipiirissä puhutaan siis saman vaalipiirin kunnallisvaaleista eräässä kunnassa ja nyt itse koko vaalipiiristä erään puolueen kansanedustajaehdokas oli niin suosittu että hänelle tuli rahaa ikkunoista ja ovista

arvoisa puhemies

minä kiinnitän huomiota muutamaan näkökohtaan sen lisäksi että totean että tämä on erinomaisen paikallaan oleva hallituksen esitys ja niin kun täällä jo on ehditty todeta tämä pitäisi saada ensi viikolla voimaan jo ehdottomasti presidentin esittelyyn ensi perjantaiksi

miksi näin

keskusteltiin poimisin selättää toisia lähetetään

mutta kun näitä tulee varmasti joka ikinen viikko tästä eteenpäin jouluun saakka ainakin niin seuraavassa versiossa voisi olla että tulee saada automaattiseksi tämä järjestelmä

ja ne luvut mitä meillä on nehän ovat ihan peanuts kun ne ovat satoja miljardeja ja biljoonia suorastaan nämä velanottotarpeet

elikkä tässä kannassa minusta pitäisi olla mahdollisimman aloitteellinen tällä hetkellä

tuomio oli sitten loppujen lopuksi että mikäli mitään suuria muutoksia ei keskinäisissä polttonesteitten hintasuhteissa tapahdu tässä on hyvin selvästi osoitettavissa vuositasolla normaalikäytöllä tuhansien eurojen ero näitten liikennetraktoreitten hyväksi

eduskunnan pöntöstä pidetty puhe on arvokas ja viesti menee laajalti mutta se on paljon tehokkaampaa kun sieltä niitä konkreettisia aloitteita tulee mahdollisimman paljon ja tehokkaasti

toisin sanoen siinäkään missä olisi verottajan pitänyt kiinnostua asiasta että se bisnes tuotti selvästi verotettavaa voittoa ja tulosta ei kukaan korvaansa lopsauttanut

arvoisat edustajatoverit kiinnittäkääpä huomiota mitenkä se on porsaita arvostava tämä ilmaisu

me joudumme sisäistä varallisuuden ja tulon jakoa harrastamaan uudella tavalla

sitten mikä on aivan uutta ja vallankumouksellista suorastaan suomen eduskunnalta tänne on tullut seuraavan laatuinen lausahdus

tämä on kaukaista historiaa mutta sen oli vain tarkoitus olla kertomus siitä mistä ajasta on siirrytty tähän aivan totaalisesti toisenlaiseen aikaan ja tämä suunta on ollut hyvä

valiokunta pitää sen vuoksi tärkeänä että suomi olisi asiassa aktiivinen oecdssä ja muissa kansainvälisissä yhteyksissä

siis porsaitten innovaatioista on kysymys ja niitä me pistämme nyt kuriin

ne tahot jotka ovat maataloustuottajien kanssa tekemisissä ovat tällä kannalla ja sitten taas ammattikuorma autoilijat ovat toisella kannalla niin että siinä se meni näin

no tämähän on niin kuin että ruvettaisiin jo vihdoinkin heräämään ja nyt on todella korkein aika herätä koska nyt tämä finanssikriisi näyttää ryhtyvän eskaloitumaan ja veroparatiiseilla on siinä mitä huomattavin merkitys

minä toin tämän asian tuossa valmisteluvaiheessa esille mutta sanon että kun minulle näytettiin että nyt semmoinen todistus jonka mukaan asiat ovatkin aivan kokonaan toisin että asiantuntijoita löytyy pilvin pimein että mitään tällaista ongelmaa jonka äsken juuri kuvasin ei ole niin ne ovat merkittäneet merkityksensä että nyt pitäisi tämä nielaista niin minä ilmoitin että minä nielaisen sen

ei voi kyllä mennä oulussa juottolaan ettei tule ryöppyä silmille ja naamalle mikä on hieno asia että kansalaiset ovat aktiivisia ja niin kuin sanoin jo kerran tämä aktivoituminen pitää käyttää hyväksi

arvoisa puhemies

minä kysyin arvoisalta ministeriltä mitä siinä asetuksessa lukee hänellä täytyy sellainen jo olla

juuri nämä valtiot minivaltiot jos näin voidaan sanoa siis nämä veroparatiisisaaret joittenka kanssa me olemme olleet tekemässä näitä sopimuksia ovat ryhtyneet tekemään aivan uudenlaista kauppaa

käydään nyt periaatteelliset syvälliset periaatteellisten keskustelujen kampanjat kun me ratkaisemme tämän vaalirahoituslainsäädännön kuntoon kertaheitolla

tämän pitkähkön täälläolon aikana aina silloin tällöin kun ministerit eivät tajua itsestään ja automaattisesti toimittaa asetustekstejä luonnoksia katsottavaksi olemme niitä pyytäneet